lisäksi kiitän siitä että tässä on mahdollisuus uuteen harkintaan

mutta jään kysymään mikä lisäarvo on tästä vanhojen omakotitalojen sääntelystä ja sen laventamisesta sen jälkeen kun eduskunta on selvästi ja yksikantaisesti viime kaudella toivonut että näistä todistuksista suomi pyrkii vanhojen omakotitalojen osalta kokonaan eroon

oli tärkeätä että sen teki ranska riittävän suuri maa ja merkitystä on sillä että se tapahtui välittömästi tämän terroristihyökkäyksen tapahduttua ja että kaikki jäsenmaat kukin omalla tavallaan ilmoittivat antavansa tukea

hallituspuolueiden pitää olla pidättyväisiä täysimääräisen vallan käytössä

tässä on kysymys juuri siitä tarpeettomasta turhasta sääntelystä josta pitäisi pyrkiä eroon sekä euroopan unionissa että täällä meillä

suomen kannalta tällä on aivan erityinen merkitys ja on syytä noteerata se mitä edustaja salolainen viisaassa puheenvuorossaan täällä aikaisemmin sanoi

ymmärrän hyvin että tämä keskustelu ei ole ranskassa tai italiassa käynnissä eikä britanniassa koska valtaosa ihmisistä asuu kerrostaloissa ja sitä kautta nämä säännökset eivät koske heitä

myös meillä oli paljon niitä tutkijoita mutta myös poliitikkoja jotka ilkamoivat tällä euroopan unionin solidaarisuusajattelulla ja myös unionin avunantolausekkeiden merkityksellä

sitten lisäksi tiedossa on että osa euroopan unionin maista suhtautuu näihin tällaisiin säännöksiin aika lailla vapaamielisesti

ja niin kuin edustaja salolainen sanoi myös presidentti niinistön kommentteja tältä osin arvosteltiin että ei unioni tarjoa suomelle yhtään mitään turvallisuudessa

ja kun muut verotusta pylly punainen koristelut tehty ja asiat pöydälle edustaja oinosen ehdotuksen mukaisesti kolmastoista syyskuuta kuluvaa vuotta pidettävään

meidän kulttuuri on toinen

suomen kannalta katsoen on selvää että nyt omaksuttu menettely ja unionin jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus käytännössä vahvistavat myös meidän asemaamme

meidän lähtökohta on ollut satavuotisessa perinteessä se että me otamme hyväksytyt lait kirjaimellisesti ja pyrimme kaikin mahdollisin keinoin niitä noudattamaan ja virkamiehet sitä valvovat

hyvä nyt voitaisiin tehdä niin että keskitytään hetkeksi aikaa tähän aloituspaikkakysymykseen niin että saadaan se alta pois ja sitten voidaan loppuaika käyttää muihin teemoihin

nyt tästä säädöksestä jossa jatketaan tätä ei mennä järkevään suuntaan ei poisteta tätä vanhojen omakotitalojen sääntelyä vaan lisätään sitä tulee yksi mielipaha lisää

arvoisa puhemies

suomi kuuluu siis niihin maihin joiden asema tämän pariisin iskun jälkeisen eun avunantolausekkeen aktivoinnin jälkeen on vahvistunut ja se on syytä noteerata

veropäätöksiähän täällä tehdään harvemmin lisäbudjetin yhteydessä mutta sitten joka ikinen syksy kun seuraavan vuoden budjettia hyväksytään niin verotushan on auki ja pääomaverotus on yksi sellainen osa alue joka koskettaa myös meitä hyväosaisia

suomen hallituksella ja ulkoministeri soinilla olisi oikeastaan kaikki syy varata kukkaset ja suomalainen kalakukko ja lähettää ne presidentti hollandelle jonka ratkaisuista nyt nähty kehitys sai alkunsa

ja rohkenen epäillä että kun kansanedustajalta kysytään että miksi nyt sitten tulivat nämäkin vielä nämä varastot ja autotallit mukaan sääntelyyn niin aika harva kansanedustaja tästä tulee sanomaan että minähän äänestin tämän puolesta koska tällä säästetään ympäristöä kun jokainen meistä ymmärtää ettei tämä ole mikään ympäristösäästö

minuutin mittaisia puheenvuoroja tähän aloituspaikka asiaan otettaisiin

tämä suomen linja keskustelu olisi merkittävää käydä järjestäytyneellä tavalla nähden oman linjamme kehittymisen olevan yhteydessä euroopan unionissa tehtäviin ratkaisuihin

kun pääomatulot olivat alhaisesti verotettuja niin ei ollut intressiä enää ottaa palkkatuloja

on väärin että tämä iso keskustelu suomen turvallisuuslinjasta ja unionin turvallisuusratkaisujen merkityksestä meidän turvallisuudelle jää tämän irak koulutusoperaation jalkoihin

sitten on eri asia että koko tämä vanhojen omakotitalojen sääntely on kyseenalainen siltäkin pohjalta että tämähän ei kuvaa tämä todistus todellista energiankulutusta vaan näillä kertoimilla tulee jotain joka saattaa olla aivan muuta kuin se todellinen kulutus

ei se kyllä ala ennen kuin istunto on päättynyt mutta saa sinne tietysti lähteä

nyt aletaan tulla ministereiden loppupuheenvuoroihin ja kaikki puheenvuoron pyytäneet ovat saaneet puhua vähintään kerran tämän pääluokan yhteydessä

eli tässä se lisäarvo joka ostajalle tulee edellyttää sitä että hänen pitää lukea ei kymmeniä vaan satoja sivuja kirjallisuutta ymmärtääkseen mitä tämä energiatodistus tarkoittaa

hallituksen linjaukset ensimmäisestä päivästä lähtien ovat olleet selkeitä ja niiden lähtökohtana on ollut että on suomen etujen mukaista vastata myönteisesti ranskan avunpyyntöön

tiedän itse tämän ongelman sen takia että viime kaudella selvitin tämän asian että mitä ihmettä tämä energiatodistus vanhojen omakotitalojen osalta kertoo ja se oli tuntien työ sen asian ymmärtäminen

nämä ovat siis satojen miljoonien oikeudenmukaisuustekoja ja jos katsotaan usein vuosien aikaa niin täältä on tullut miljardeja euroja rahaa käyttää kaikkeen hyvään

sitten voi esittää myös kysymyksiä

ja kun silloinen ministeri muistaakseni eduskuntakeskustelussa mainitsi että tämä on ihan selkeä asia ja että on tehty oikein ohjeet joista voi lukea miten tämä jätevesiasetus käyttäytyy niin katsoin silloin velvollisuudekseni ryhmäpuheenjohtajana paneutua tähän asiaan ja hankin sen aineiston

on selvästikin niin että edustaja ala nissilä ei ole ehtinyt tutustua kunnolla tähän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoroon edustaja kallin työhön valtiovarainvaliokunnassa kun siellä peräänkuulutettiin että on tarve vaihtoehtoiseen keskusteluun ja tarve erilaisiin pohdintoihin

ja voi kysyä myös eikö tässä asiassa olisi pitänyt heti joulukuussa tulla eduskuntaan mieluiten tiedonannolla ja hakea poliittinen linjaus näin merkittävässä asiassa koko eduskunnalta

sitten kun leikataan sitä palkkaa niin siellä viitasaarellakin osuuskaupassa näkyy vähemmän väkeä ja ravintolassa sama juttu

tämä hallitus tekee tismalleen samoin

se ei ollut muistaakseni kuin satakunta sivua mutta jouduin toteamaan että jos omistaisin esimerkiksi kesämökin tai asuisin vesien lähistöllä ja tämä haja asutusalueiden jätevesisääntely olisi minua koskenut niin en kahden lukemisen jälkeen olisi ymmärtänyt sitä sadan sivun ohjeistusta että pitääkö vai eikö pidä

mutta huomaa että edustaja ala nissilä on kauhuissaan kun jollain on joitain muita ehdotuksia kuin mitä tämä sipilän hallitus valtiovarainministeri stubbin tuella on tehnyt

huomasin että elinkeinoelämän tutkimuslaitos eilen korjasi talousennustettaan ensi vuonna alaspäin näiden hallituksen kiristystoimien takia

nythän jää vähän hämäräksi koko eduskunnan osalta sen jälkeen kun kuuntelin edustaja arhinmäen puheenvuoron että onko koko eduskunta tämän eun turva ajattelun takana vai koskeeko yksimielisyytemme vain irak operaatiota

odotan että edustaja soinin lupaus varmaan tämän asialistan kohdalla jo toteutuu

palaan kuitenkin siihen olennaiseen että tässä ja nyt te ette itse ole tekemässä mitään paitsi että te leikkaatte työllisyysmäärärahoja paitsi että te leikkaatte työttömyysturvaa

tämän jälkeen toivon että tämä voisi jäädä tähän tämä osio että mitä on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta koska vastuutkin kyllä löytyvät ja jokainen joka ajattelee löytää että vastuullisia on aika paljon ja iso osa on myös tällä hetkellä hallituksessa

sen takia itse päädyin siihen että tämmöistä sääntelyä ei tarvita ja tuin sitä linjaa että tätä kevennetään ja keskitytään suojelemaan sitä jolla on todellista ympäristömerkitystä

huomautan vanhasta säännöstä että seisomaan nouseminen uudelleen kesken puheenvuoron tarkoittaa sitä että haluaa jatkaa käynnissä olevaa keskustelua ei avata kokonaan uutta

tässä on mielestäni ihan sama asia

nyt oli ajatus että jos haluatte sanoa vielä jonkun sanan tästä käydystä keskustelusta tähän mennessä ja sitten samalla hiukan alustaa tätä eurooppa asiaa kannaltanne niin sitten mentäisiin eurooppa keskusteluun heti teidän jälkeenne

on hyvä tarkoitus mutta sen hyvän tarkoituksen merkeissä mennään niin pahasti överiksi että tulee tarpeetonta ihmisiä kiusaavaa määräyskokoelmaa

arvoisa puhemies

anteeksi vaan ministeri pekkarinen mutta kyllä minua nyt vähän hymyilyttää että onko keskusta ihan täysin muuttunut että te ette ollenkaan teidän nenänne ei haista että juuri tässä on oikea hetki keskustella näistä asioista kun ne eivät ole moneen vuoteen edenneet sinnikkäästä yrityksestä huolimatta

samalla voi sanoa että yleisradio on pärjännyt kohtuullisen hyvin jopa eräällä lailla erittäinkin hyvin siinä nopeassa muutoksessa joka on tiedonvälitystä viimeisten vuosien aikana kohdannut

te siirrätte kaiken vallan yhteiskunnalta ulos

ja siitähän me emme ole täällä tänään keskustelleetkaan ei tämä ole ollut se keskustelun aihe vaan kysymys on siitä tekeekö tämä hallitus jotain tuloerojen kasvulle ja onko tämä ongelma

siis ehdottomasti kaikkien näiden vaikeuksien keskellä jos joidenkin niin pohjoismaiden pitäisi hakea tässä yhteisiä kantoja hyvin samanlaisia yhteiskuntia hyvin samanlaiset työmarkkinat hyvin samanlaiset ihmisoikeusnormit ja käsitykset

te vetoatte yliopistojen autonomiaan ja te tulette vetoamaan me pelkäämme että seuraavaksi te vetoatte myös sosiaali ja terveyspalveluissa ettei näihin osakeyhtiöihin voida vaikuttaa että kun osakeyhtiöillä raha loppuu niin sitten sen pitää lopettaa palvelut ja erityisesti syrjäseuduilla

mutta mitä sanoo sitten sairaanhoitaja kolmivuorotyössä metallimies kolmivuorotyössä jotka ovat siinä tilanteessa että heiltä vaaditaan veroina suurempi osuus kuin näiltä osinkomiljonääreiltä

on varainsiirtoveroa esimerkiksi sitten on olemassa asuntovälitykseen liittyvä arvonlisävero joka menee till siitä myyntipalkkiosta ja sitten on kaikki ne maksut jotka asumiseen jätehuollosta alkaen tulevat täysin pakollisena joissa ei paljon valinnanvaraa ole sen suhteen mitä tekee

edustaja lindtman jossain puheenvuorossaan aikaisemmin tämän salin ulkopuolella eduskunnan ei ollessa kokoontuneena viittasi tähän samaan että pitäisi luoda yhteinen pohjoismainen turvapaikkakäytäntö

tämä poliittinen puoli on kyllä erinomaisen mielenkiintoinen että kun tätä pintaa on vähän enemmän raaputettu niin todellakin näyttää siltä että täällä on siis lähes koko kokoomuksen eduskuntaryhmä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja salolaista lukuun ottamatta suurin piirtein kapinassa hallitusta ulkoministeriä ja puolustusministeriä ja heidän arvioitaan kohtaan

kaksi vuotta hallitus on pitänyt puhetta puheen jälkeen että pääomaverotusta pitää nostaa

täällä ministeri hyssälä piti pitkän esitelmän hetki sitten siitä mitä kaikkia etuuksia ollaan sitomassa indeksiin eli parantamassa alkaen kotihoidon tuesta ja päätyen lapsilisiin

mitään ei tapahdu

tämä on kaikki siis myönteistä ja se liittyy myös uuden teknologian hyödyntämiseen ja näiden uusien välineiden käytössä mukana oloon netin kehittymiseen

ja sitten sen päälle laitetaan tällainen että nyt jos vuokraat tämmöisen isomman autotallin tai varaston vuokraat sen niin sinun pitää maksaa se todistus siitä mikä on tämän laskennallinen huom

tämä meidän vaihtoehtomme perusajattelu on

iloitsen kuitenkin siitä että täältä vasemmalta tulee kyllä vahvaa tukea hallituksen järkevälle linjalle tässä yhteydessä ja pidämme sitä isänmaan ja suomen etujen mukaisena

siihen tarkoitukseen nyt tarvittaisiin selvästi kyllä parlamentaarikkoja eli yhdyn edustaja kanervan toiveeseen että pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta ottaisi tässä aloitteen ja lähtisi rakentamaan keskustelua muiden pohjoismaiden parlamenttien suuntaan jotta tämä otettaisiin pohjoismaiden neuvoston työlistalle ja yhdeksi pohjoismaisen yhteistyön kohteeksi

voimakkaammat satsaukset työllisyyteen sitä kautta myös lisää verotuloja sitä kautta myös ihmisten perusoikeuden ja oikeuden työhön toteuttaminen

kuulosti varmaan ihmisistä aika hienolta

sitten saamme kuulla että ministeri katainen on sillä kannalla että etuudet leikataan tai jäädytetään niin kuin hän sanoi

kaikki nämä esimerkit elävästä arkistosta ovat suorastaan loistavia yleisradion tarjonnassa tällä hetkellä monipuolistavat merkittävällä tavalla suomalaisten kulttuuritarjontaa

ne ovat suurelta osin määräraha aloitteita eivätkä ole nyt tänään varsinaisen keskustelun kohteena mutta niissä on kuitenkin kaiken perusta siis pyrkimys saada aikaan todellinen käänne meidän työllisyyskehityksessä ja rohkeus tarttua erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien ongelmiin

minä ymmärrän että tämä asia tuntuu vaikealta koska yksikään hallituspuolueen edustaja ei ole pyytänyt tähän asiaan puheenvuoroa että toivotaan että tämä menisi eduskunnassa mahdollisimman pienellä metelillä ja tästä ei liiemmälti täällä puhuttaisi ja sitten voitaisiin unohtaa tämä asia

aikamoinen ristiriita on hallituksen kahden avainministerin lausuntojen välillä

on tultu tilanteeseen ilmeisesti ensimmäistä kertaa että yleisradiosta tulee niin paljon hyviä ohjelmia että niitä kaikkia ei enää ehdi katsoa puhumattakaan että ehtisi kuuntelemaan ja se on kaikki hyvä

toinen lupaa vaalikentillä lisää etuisuuksia ja kaikkea hauskaa ja sitten valtiovarainministeri jolle kuuluu rahoitus ei varaa tähän pennin hyrrää

siinä menee joku aika mutta jos olemme tässä sinnikkäitä niin sieltä se tulee

kuten tämän viikon keskustelussa aiemmin olemme nähneet hallitus ei ole pitkäaikaistyöttömien osalta ikävä kyllä tekemässä tosiasiassa yhtään mitään

huomaatteko ministeri katainen mikä ristiriita hallitusaitiossa tällä hetkellä on

mutta eihän tämä nyt niin mene koska tämä on ihmisten elämään vaikuttava tärkeä lainsäädäntöasia jossa kuljetaan täysin toiseen suuntaan kuin mitä viime vaalikaudella luvattiin ja jossa sitten seuraamukset tulevat tavallisten ihmisten kannettavaksi

täällä on puhuttu kaupallisten toimijoiden harrastamasta kritiikistä ja tähän on syytä todeta että tässä on tietysti kovat taloudelliset intressit kuvassa mukana

tämähän on semmoinen ongelma että tämä pitkäaikaistyöttömyyden ongelma muhii siellä hallituksen pöydän alla ja se lasku tulee maksuun sitten ei heti vaan hetken päästä

kun ihmisiä pidetään pois työelämästä vuosi kaksi niin sitten se kuntoutus tulee tosi vaikeaksi ja kalliiksi tai sitten syrjäytetään pysyvästi ja joudutaan tilanteeseen että joudutaan sitten katsomaan ennenaikaisia eläkkeelle hakeutumisia

on selvää että moni kaupallinen toimija tietenkin mielellään ottaisi nekin markkinat katsojat kuuntelijat jotka nyt ovat yleisradiolla ja käyttäisi ne tietysti oman taloudellisen voiton tavoitteluun ja se on laillista toimintaa

taloja vuokrataan ja myyntiä tehdään joka ikinen vuosi ja tämä on yksi kulu sinne lisää niiden kaikkien muiden kulujen lisäksi

todellakin kyllä aika on osoittanut että päätöksiä ei voi uskottavalla ja luotettavalla tavalla tehdä yhdessä meidän ulko ja turvallisuuspolitiikan isoista asioista ilman että siinä on mukana myös sisäministeriön hallinnonala siis rajavartiolaitos poliisi suojelupoliisi

sitten voi sanoa kyllä että onhan tässä tämmöinen ikiliikkuja keksitty kun hallitus tekee esityksen siitä että turhaa sääntelyä puretaan ja sitten siinä välissä tekee lisää turhaa sääntelyä niin että meillähän on taas ensi vaaleihin uusi vaalislogan valmiina

tämä on siis iso kysymys ihmisten terveyden hyvinvoinnin kannalta mutta myös erittäin iso kansantalouden kysymys jos tämä osaaminen jää kokonaan pois

keskus lupaa tytär osille joita talous oli dr